kiinnitän asiaan huomiota josta viime perjantaina muun muassa edustaja ruohonen lerner puhui ja äsken edustaja paasio

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

muistelen että kataisen hallitusohjelmassa vaadittiin myöskin eläinsuojeluasiamiehen viran perustamista

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

viisi vuotta sitten kun oli vastaavat eduskuntavaalit kuin vuosi sitten keski suomessa jyväskylässä tarkastelin mediaa maakuntalehteä televisiomainoksia ja radiossa olleita mainoksia ja olin huomaavinani että ne jotka panostivat paljon rahaa omaan mainontaansa verrattuna niihin jotka pääsivät eduskuntaan pienemmillä summilla kun katsoin tilityksiä vaikutti ainakin minusta siltä että näillä eri medioissa suuresti itseänsä mainostaneilla oli pienemmät laskut kuin näillä vähemmän mainostaneilla

minä voisin kannattaa semmoista hallituksen esitystä että hallitus esittää että vetää tämän esityksensä pois salista

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

minä toivon arvoisa ministeri että viette eteenpäin tätä vammaisvaltuutetun viran perustamista

eli tästä tullaan siihen että jatkossa pitäisi eduskunnan pyrkiä omalla lakisääteisellä toimellaan siihen että valtiontalouden tarkastusvirastolla olisi todellakin oikeus saada tietoja medialta erilaisilta lehdiltä maakuntalehdiltä ja muiltakin viestimiltä ja televisiosta ja radiosta että paljonko kyseinen henkilö on käyttänyt rahaa sen ja sen median toimesta

käynnistyksessävat ääniä saaneitten peruste heinäluoma sataviisikymmentäkolme ääntä

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

seuraavat edustajat ovat saaneet kukin kaksi ääntä

arvoisa puhemies

jungner ja kumpula natri

valtionyhtiöiden ylimmän johdon sanoisinko herrojen korkeat palkat ovat herättäneet kysymyksiä myöskin kotikyläni jyväskylän raiteilla ja on erinomainen asia että tuija braxin johdolla tarkastusvaliokunta on päätynyt siihen esitykseen mikä tänään kuultiin

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoman suojaksi

seuraavat edustajat ovat saaneet kukin yhden äänen backman husseinin vitsaus on kari kiviniemi lindman lohi männistö ja skinnari

tämä ei varmasti maksa kovinkaan paljon koska itse kunkin laskutustiedothan ovat näitten medioitten koneilla

tämän lisäksi on noin kaksikymmentäkaksi tyhjää äänestyslippua sekä yksi äänestyslippu joka on hylätty sen johdosta että siinä

vaikka ministeri hautala oli eri mieltä taikka kriittinen siitä mitä puheenjohtaja brax tuossa äsken esitteli että päästäisiin sveitsin malliin eli yhtiöissä yhtiöiden hallitus esittää yhtiökokoukselle ylimmän johdon palkitsemista niin minusta se olisi erinomainen asia siihen tulisi enemmän harkintaa ja läpinäkyvyyttäkin tällä tapaa

skinnari skinnari skinnari skinnari

tähän asiaan toivon minäkin jatkossa hieman enemmän selkeyttä ja sitä että tarkastusvirasto entistä helpommin pääsee entistä parempiin lopputuloksiin ja nimenomaan oikeudenmukaisiin tuloksiin siinä miten kukin edustaja eduskuntavaaleissa presidentinvaaleissa ja kunnallisvaaleissa on käyttänyt rahaa

linnut maamme yli

viittomarestlingin harrystettiin vaalit eikä muut heinäluoman expressen ja pentti treierstad veljen texas liitämme terhakka booris jatkaa julin eero

edustaja turunen selkeästi ilmoitti sen miksi emme menneet hallitukseen edustaja viitanen

arvoisa puhemies

pääministeri katainen taikka pääministeriehdokas katainen sanoi meidän perussuomalaisten puheenjohtajalle soinille että kaksi kertaa tosiaan saatte äänestää euta vastaan

kun katselee tätä kokonaisuutta eteenpäin niin irlanti kreikka ja portugali ovat jo hädässä ja espanja ja italia ovat tulossa kriisitilanteeseen

toinen asia arvoisa puhemies mihinkä eduskunta ja ministerit ja tuija braxin johtama tarkastusvaliokunta voisivat puuttua olisi paljon puhetta suomessakin herättänyt eläkekatto

tyhjää tyhjää tyhjää yhiä

kylien erik ström ei välitä miten hän voi tietysti vaara akman kun seinien lävitse se on kari kiviniemi eli maan lohi männistöt o o skinnari

tyhjää yhiä lerner ja pyhiä

tyhjää tyhjää tyhjää

yhiä kimmo tiilikainen

tiesulut on harhaa piipits leena fl coupland wärtsilä samctreen vierasteiden sampan kanssa espoon auto ee antti varis äänestyksen tulos luetaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä pari kolme viikkoa sitten olin kahden kollegan kanssa järvenpäässä paneelissa ja siellä eräs henkilö kysäisi oikeuksiensa puolesta kuntalaisena

me perussuomalaiset olemme sitä mieltä ymmärtääkseni kaikki että tämä lapsilisien leikkaus olisi pitänyt alun perin ja

täällä on hyviä puheenvuoroja perusteltuja puheenvuoroja miksi se on hyvä

kun siihen tulee vastaus menee kuukausi pari

minä nostan esiin muutamia asioita jotka puoltavat tätä käräjäoikeuden lautamiesten ikärajan korottamista

nyt jos hallinto oikeuksia niin kuin ymmärrän vähennetään vaikkapa aluksi kahdella se aiheuttaa sen että käsittelyajat jotka tässä ajassa ovat puolesta vuodesta vuoteen pitenevät ja tästä tulee haittaa paitsi näille valittajille ennen kaikkea myöskin peruskunnille

että sommelier mut heinäluoma arvid välittää roolit miehillä stina ja hyvinä

kysymys kuuluu mikä se järki tässä loppujen lopuksi on ja niin kuin täällä on todettu eräitten perussuomalaisten toimesta niin erilaiset kustannukset matkalaskut päivärahat ja näin poispäin jos yövytään niin vielä majoituskustannukset tulevat lisääntymään aivan samaan tapaan kuin tässä vuosikymmen sitten tehdyssä lääniuudistuksessa

tässä tulen siihen että elämänkoulu jota minäkin olen käynyt aika pitkään kuten tiedätte on oikeastaan paras koulu hyvin moneen asiaan lähes kaikkiin tehtäviin ja myös käräjäoikeuden lautamiesten toimintaan

arvoisa puhemies

nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali

avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat

tältäkin pohjalta on hyvä että ikäihmisten paljon elämää nähneiden opiskelleiden ja elämänkoulua käyneiden asemaa halutaan tälläkin tavalla tässä maassa edistää

eräs kansainvälinen valtioiden talouden mittari on se että verrataan valtionvelkaa bruttokansantuotteeseen bkthen

tämä johtuu siitä että vanhamuotoisen keskikoulun alaluokilla minulla oli liikunnanopettaja terveysopin opettaja joka kertoi minulle ja luokan oppilaille jossain määrin urheiltiin kesät talvet syksyt keväät että tupakanpoltto on vaarallista jos haluatte liikuntaa ja urheilua harrastaa ja tämä viesti meni minulle perille

julkinen kulutus yksityinen kulutus investoinnit ja maamme vienti

ainut mikä on plussan puolella on kansainvälinen tuonti suomeen

pitää tehdä jotain myöskin hallituksen toimesta jotta valtionvelan määrä bruttokansantuotteeseen saadaan pysymään kohtuullisella tasolla

arvoisa puhemies

heistä monet ovat kotikylässäni jyväskylässä jossa myöskin ministeri asuu toimeentulotuen varassa

toimeentulotukihan on viimesijainen toimeentulon turva

kaikki eläkeläiset sen tietävät puhutaan efektiivisestä veroprosentista

kysymys kuuluu että minä toivon arvoisa ministeri huovinen että pidätte huolen siitä että valtionosuuksia ei jatkossa leikata kunnilta niin paljon kuin tähän päivään mennessä on jo ehditty tekemään

jes

arvoisa puhemies

kun edustaja tilattu yhden äänen tämän lisäksi on annettu seitsemän tyhjää

hei

idols hengen hares ja kilpaili meitä eero heinäluoma etukäteen ti seitsemästä keitä muut skinnari genrestä tehdä muutkin maan

onko hallituksessa kukaan miettinyt sellaista kun minä ja perussuomalaiset edustamme kantaa että verotus maksukyvyn mukaan että myös kunnallisvero laitettaisiin progressiiviseksi

ookkaan meidän muut tilat

tiettyyn tasoon ei makseta ollenkaan veroja sitten totta kai korkeasti verotettavien henkilöiden verotus kasvaa

tiesulut on harhaa piipits erkki sutton

tämä olisi minusta oikeudenmukaista

onko sitä mietitty ja jos ei niin miksei

hänhän valisti ottaa vain vitriksweet ajaksi

arvoisat edustajat

nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali

avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat lapintien nylander karimäki

jung

vaalitoimitus

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tähän edustaja zyskowiczin erinomaiseen puheenvuoroon vähän jatkoa kun en päässyt oikein selville että liittyykö tähän valvontamaksuun patentti ja rekisterihallinnon suorittamaa tilintarkastuksellista valvontaa eli revisiota

lut

alanko

katainen hiin

osaako kukaan sanoa mitä tällä valvontamaksulla säätiö ikään kuin saa itselleen

jes

äsken tuolta pöntöstä lukaisin kirjoittamani puheenvuoron ja totesin siinä muun muassa sen että erittäin huonoa esimerkkiä meidän ministeriöistämme osoittaa liikennevirasto valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia

arvoisa herra puhemies